lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia voi myös neuvosto erotetaan sillä että perustuslakivaliokunta sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällökkäämpää tietoa tiedotti

lakiehdotus tarkensi tähän taisi

toisen käsittely esitellään bayer sen kahdeskymmenesensimmäinen asia

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pakettilaki laki edusta maiden käsittely on päättynyt asian lopulta siitä toisen käsittely esitellään päivällispsin kahdeskymmenestoinen asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu päättynyt että eduskunta hyväksyy verisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetla tiedä

lakiehdotus todekäsitteluun päättyy

toisen käsittelyn esitellään päivä

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

aika paljon kysymyksiä

olkaa hyvä

ensimmäisen käsittely esitellään päiväys yhdeksäs vuosi

käsittelyn lakivaliokunnan mietintö

paljastan strategiani

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

asian käsittely keskeytetään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

toisen käsittelyn esitellä päiverista sen kahdeskymmenesviides nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiinsimme sekaisin se keskustelu on

asian käsittely keskeytetään

ensimmäisen käsittely esitellään päiviä xin kymmenessä asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään pääse

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

menettely kaavasta päättämistä koskeva jo tässä istunnossa

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

pompahteli

asia lähetettä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskahdeksasosia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettävään taas istun toon hyväksyttäminen hyväksytäänkö samoin menetellään päiväjärjestyksen kahdelle kymmenen yhdeksän asian osa

yleiskeskustelu on päättänyt että eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaiset lakiehdotuksensa meni käsittelumpää karhut ensimmäisen käsittely esitellä päivystyksen kolmastoista ossi käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

pöydällepanoa varten ysitiellä päiväys ja kolmaskymmenes asia puhemiesneuvosto erot tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettäväänpäisyys hyväksyttäneen hyväksyttänyt pöydällepanoa varten esitellä päiväjärjestyksen kolmaskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ja tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettäväänpäisyys hyväksyttäneen hyväksytään samoin minne menet ei meneteltäneen päivineen sen kolmekymmentäkaksi viiva kolmekymmentäkuusi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia siirtyy huomenna pidettävään täysistuntoon siirtyy tämä asiakohta se itse vitsiltä asialista on kahdeksan ja ministeri huovinen

hekin ensin täsmällisen pieni hetki

joo joo jo

tässä vaiheessa keskustelua olisi ehkä syytä antaa ministeri virkkuselle tämmöinen välipuheenvuoro että ne lukuisat kysymykset joita on esitetty tulisivat hieman tuoreeltaan vastatuiksi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talous menisi lykkää lähetekeskustelua varten päivä kymmenenteen sijaan puhemiesneuvosto irtotaasia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

ennen kuin annan ministerille puheenvuoron sanon että meillä on ilmeinen riski että me joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn mutta haluamme sen kuitenkin tänä iltana aloittaa

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemäs asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja kiljunen esittelee mietti

jos toimiessaan kohta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusta mikä sitten

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan

hyvät edustajat minä tiedustelen teiltä yritän kaupata vähän poikkeuksellista käsittelytapaa voisimmeko me tästä mennä noitten puheenvuorojen perusteella ilman debattia että saisimme purettua vähän tätä ruuhkaa mikä meillä on edessämme ja pyrkisimme tiiviiseen ilmaisuun

yhdyn noihin ministerin viimeisiin toivotuksiin ja nyt sitä asiallista ja vilkasta keskusteluhalukkuutta voi ilmaista painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan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

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

aloitamme debattiosuuden

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toisen käsittelyn esitellään päiväretki kolmastoista os

on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt osia

kymmenennen lakiehdotuksen hylkäämisestä että laki edes löysimme ne käsittelun pää ko yt ensimmäisen käsittelyn esittämä waivers yhdestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sitä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä lakiehdotusten käsittely

ensimmäisen käsittelyn esitellä päiviä

yleiskeskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällöstä

nyt on pyydetyt puheenvuorot käyty läpi ja tässä ihan keskustelun loppuvaiheessakin tuli ministerille kysymyksiä niin että on varmaan kohtuullista että annetaan hänelle tämän keskustelun loppuun tämmöinen loppuyhteenvetopuheenvuoro

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy työksi viro viisi ja seitsemän viro kymmenen vaktiedotuksen sisällä mietin

myönnän tähän osuuteen vielä kolme vastauspuheenvuoroa edustajat kääriäinen savola ja heinonen ja sitten mennään puhujalistaan

eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotuksen uuden lakiehdotuksen hylkää lakiehdotusten menettäisi

ensimmäisen käsittely esitellä päivän kuudestoista osia

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisesti

lakiehdotus ei mene

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään

toiseen käsittelyyn esitellään päivitys kahdeskymmeneskuudes osia

kiitoksia

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittelyn käsitellään päivän se viidestoistaosan nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä